nyt tavoitteena on ministeri häkämiehen kanssa yhdessä hallituksen sisällä käydä keskustelut siitä miten päästövähennystavoitteet voidaan mahdollisimman tehokkaasti toteuttaa myös rahallisesti hieman pienemmällä tukipaketilla

se on paras tapa nostaa kivihiilen hintaa

erilaisia epäsuoria tapoja puuttua tähän on

yksi on se että miettii voiko tätä puuhakkeen tukea hiukan laajentaa siellä pienimmässä päästöoikeuksien hinnassa mitä olen itse ehdottanut ja sitä kautta lisätä puuhakkeen kannattavuutta suhteessa kivihiileen epäsuorasti silloin myös turpeen kannattavuutta

mitä tulee puun energiakäyttöön niin turpeen verotuksen kiristäminen auttaa siinä koska se suhteessa parantaa puun kilpailuetua ja näin ollen se vähennys siellä uusiutuvan tukipaketissa se ongelma poistuu sitä kautta

sitten näistä muista kysymyksistä

arvoisa puhemies

ehkä voisi sanoa näin että tämä resurssikysymys aluehallinnossa on hyvin kriittinen mutta siinä nyt on edistystä tapahtunut

voin sanoa että hallitus on tekemässä minun puoleltani periaatepäätöstä soiden suojelusta ja näitten haittavaikutusten minimoinnista

elikkä yleisesti arvioidaan sitä miten maksullisuudesta saadaan tuloja suoraan siihen luvittavaan toimintaan paremmin

siihen liittyy erilainen arvokkaiden luontotyyppien kartoittaminen niin että saadaan ohjattua turvesuotuotantoa soille joissa on jo merkittävästi ojitusta ja luontoarvot eivät niin suuria

ennen kaikkea nyt tässä lakiuudistuksessa tulee valvonnan maksullisuus joka parantaa elyssä valvonnan laatua ja resursointia ja hallitus linjasi että se maksullisuus menee sen valvonnan laadun parantamiseen

tästä käymme keskustelua mitä hallitusohjelman kirjaus turvetuotannon energiakäytön suunnitelmallisesta vähentämisestä käytännössä voi tarkoittaa osana tätä suostrategiaa

ympäristöhallinnon maksut ovat keskimäärin hyvin alhaisia verrattuna moniin muihin aloihin ja valvonnasta kun ei ole ollut maksua niin semmoiset hyvin kuormittavat toimijat vaikka talvivaara ovat saaneet kaiken konsultoinnin tilanteessa jossa on käytännössä rikottu lainsäädännön velvoitteita

sinällään keskustelut vapon ja muiden toimijoiden kanssa ovat menneet eteenpäin siinä että ymmärrys turvetuotannon ympäristöongelmista on siellä toimijoidenkin puolella lisääntynyt ja me pyrimme vähentämään painetta luonnontilaisiin soihin jotta ne saataisiin suojelun piiriin ja niitä ei ainakaan enää otettaisi tuotantokäyttöön

kaikki valvontakonsultointi on ollut maksutonta ja se ei ole reilua sitten taas yritysten kannalta jotka vaativat vähemmän valvontaa mutta eivät sitä riittävästi saa koska resurssit ovat menneet tällaiseen

arvoisa puhemies

se että me suojelemme meidän luonnonlohikantamme on myös kaupallisista syistä paljon fiksumpaa kuin se että me tuhoamme sen kalakannan kalastamalla sekakalastuksella pohjanlahdella ja itämerellä

jos ajatellaan sitä mitkä seuraukset tulevat mitkä katastrofaaliset seuraukset siitä tulevat jos ilmaston lämpenemistä ei voida rajoittaa kahteen asteeseen niin se merkitsee elämän edellytysten heikentymistä ja jopa täydellistä elämän edellytysten mahdottomuutta monilla alueilla maapallollamme

talvivaara selvitysten pohjalta tässä ympäristönsuojelulakiuudistuksessa on poikkeustilanteiden käytön merkittävää rajoittamista niin että jatkossa ympäristönsuojelulakia ei voi tulkita niin että koko ajan on ongelmia ympäristölainsäädännön velvoitteiden kanssa

itse pyrin ministerinä varmistamaan että suomen linjaukset tässä asiassa kehittyvät siihen suuntaan että korkeintaan hyväksytään tämmöinen niin kutsuttu maksimaalinen kestävä kalastustaso

ne eivät ole silloin poikkeustilanteita vaan tulkinta tiukentuu ja se vaatii sitten yrityksiltä enemmän niin että ei voi ajautua semmoiseen jatkuvien ongelmien kierteeseen

kun taataan riittävän suuri kalakanta niin sillä myös luonnonlohen osalta on matkailua lisäävä vaikutus näillä jokialueilla

vihreästä näkökulmasta se mitä nyt on tehtävä on pitkällä aikavälillä varmistaa että ihmisen toiminta asetetaan maapallon sietokyvyn rajoihin

edustaja koskelan huomiot kaivosalan ongelmista ovat hyvin tärkeitä ja toivon että tässä yhteensovittamisessa luontoarvojen ja muiden elinkeinojen kanssa edetään lähivuosina merkittävästi

emme voi enää elää laina ajalla tulevien sukupolvien ja maapallon hyvinvoinnin kustannuksella

siinä meillä on työtä tapahtumassa ja luonnonsuojelualueillehan ei merkittäviä haittoja kaivoshankkeissa saa toteuttaa muuten ei ole mahdollista toteuttaa

kuten sternin raportti osoitti seuraukset ilmastonmuutoksesta ovat paitsi sosiaalisesti ja ekologisesti myös taloudellisesti kestämättömiä

tästä on käyty keskustelua ministeri gustafssonin kanssa ja ympäristökasvatusrahoja järjestöt ohjaavat tähän toimintaan mutta on tärkeää että myös opetuspuolella suoraan tuetaan luontokasvatusta ja ympäristökasvatusta

meidän yhteiskuntajärjestelmämme ei kestä sitä taloudellista kriisiä mikä aiheutuu siitä että ilmastonmuutos edetessään heikentäisi pysyvästi monia yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ympäri maailmaa myös suomessa

siksi on syytä korostaa että vaikka ilmastonmuutoksen torjunta maksaa niin se maksaa paljon vähemmän kuin maksaisi se että jatkamme laput silmillä kohti syvää katastrofia

yhtenä esimerkkinä ongelmien hoitamisesta tässä edustaja heikkilä toi esille näitä kysymyksiä liittyen lantavahinkoihin myös muualla kuin suomessa meillä on todella aktiivinen kansainvälinen yhteistyö itämeren päästöjen vähentämisessä muun muassa näitten kananlantaongelmien hoitamiseksi esimerkiksi pietarin alueella

hallituksen ilmasto ja energiastrategia näyttää ensi kertaa suomessa virallisena asiakirjana suuntaa kestävän yhteiskunnan rakentamiselle

itse olen tehnyt ruotsin ympäristöministerin kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä siinä että nämä tavoitteet olisivat sitovampia ja että me saamme venäjän ja baltian maat tiukemmin niitä noudattamaan

on myös syytä korostaa sitä että vaikka hallitus nyt suomessa on tehnyt käännöksen siitä että suomessakin otetaan ilmastopolitiikka vakavasti niin meidän naapurimaassamme ruotsissa on näin toimittu jo vuosikausia

itämeren päästöjen kansainvälinen yhteistyö ja sen tiukentaminen

kotimaassa näitä lantakysymyksiä esimerkiksi vehmaalla voidaan hoitaa biokaasulaitoksia käynnistämällä niin kuin siellä on tehty ja myös yhdyskuntajätelietettä voidaan käyttää biokaasulaitoksissa mikä on yksi tapa hoitaa sitä ongelmaa

jos ajatellaan sitä laajaa yhteiskunnallista rakennemuutosta mikä tarvitsee tehdä niin tässä strategiassa on kaikki osapalaset huomioituina mutta ei anneta siihen resursseja eikä todeta mitä investointeja se edellyttää

se mikä seuraavaksi pitää tehdä on varmistaa että taloudelliset resurssit näihin investointeihin myös tulee laajasti ajatellen siten että me panostamme lisää raideliikenteeseen joukkoliikenteeseen energiatehokkuuteen kaikilla yhteiskunnan eri alueilla ja sitten myös uusiutuvaan energiaan ja muilla tavoin tavoittelemme niitä tavoitteita mitkä meille on asetettu

se painottaa puhdasta ympäristöä kestäviä tuotteita puhdasta ruokaa ja liikkumisen vapautta eli vapautta autoilun pakosta mikä nyky yhteiskunnassa on olennainen piirre

kestävässä yhteiskunnassa korostuu myös vihreiden pitkään kannattama ajatus siitä että meillä on enemmän aikaa ja vähemmän roinaa

arvoisa puhemies

riippuvuus raaka aineiden hinnasta on vaarallista yhteiskunnalle ja peak oil teorian mukaan öljyn hinta keskipitkällä aikavälillä on edelleen nousussa

elikkä tämä asetelma tarkoittaa sitä että modernissa resurssitehokkaassa taloudessa ekonomia ja ekologia kuuluvat yhteen

silloin päästövähennysten ja yhteiskunnan modernisaation vaihtoehtona ei ole siis nykytilanteen jatkuminen vaan talouden taantuminen energia intensiivisten teollisuusjättien hautausmaaksi jollemme kaikilla aloilla ryhdy modernisoimaan yhteiskuntamme rakennetta ja teknologinen kehitys jatku kaikilla aloilla ympäristöteknologia puhdasta teknologiaa korostavaan suuntaan

perässä hiihtäjiksi ajautuvat maat jäävät vaille puhtaan teknologian alan kasvuyrityksiä ja käyttävät yhä kalliimmaksi tulevaa energiaa tehottomasti jolloin niiden talous kärsii

siksi arvoisa puhemies on vaikea ymmärtää energiateollisuuden konservatiivisuutta ja näköalattomuutta mitä ilmensi energiateollisuuden toimitusjohtajan naukkarisen esitys laskea tavoitteita uusiutuvan energian lisäämiseksi

suomalaisten pitäisi ymmärtää että koko suomalaisen yhteiskunnan etu on niin taloudellisesti kuin kaikilla muillakin tavoin kulkea ilmastomuutoksen torjunnan eturintamassa

me tapamme ihmiskunnan toimien vaikutuksen luonnonvarojen kestämättömän käytön ja ilmastonmuutoksen takia enemmän lajeja kuin tässä maapallon historiassa on tapahtunut koskaan aikaisemmin lukuun ottamatta viittä aikaisempaa suurta sukupuuttoaaltoa

eli realistinen luontosuhde on sitä että ymmärretään luonnontieteen totuudet ja pyritään sovittamaan ihmisen toiminta ja meidän talousjärjestelmä siihen että ilmasto ei lämpene että luonnon monimuotoisuus ei heikkene myöskään suomessa mitä se edelleen tekee ja että me saamme tästä suljetusta kierrättävästä taloudesta luonnon omista luonnonvaroista ja uusiutuvista energiamuodoista sen elämänlähteen ja sen hyvinvoinnin joiden varassa me voimme rakentaa yhä parempaa suomea tuleville sukupolville

minä näen että energiapolitiikan jätepolitiikan resurssitehokkuuden luonnonsuojelun ja yleisen ympäristö ja ilmastopolitiikan välisiä nivontakohtia pitää selkeästi parantaa jotta saadaan taloudellinen ja ympäristöllinen hyvinvointi yhä enemmän kulkemaan käsi kädessä

edustaja tynkkynen puhui ekosysteemipalveluista ja viime kädessä ekosysteemipalveluissa on kysymys siitä miten me voimme tavallaan varmistaa että se taloudellinen hyöty mikä luonnosta tulee meille säilyy vahvana myös jatkossa ja me saamme luonnosta siis ruoantuotannon ravinnonlähteiden puhtaan veden ja esimerkiksi erilaisten terveydellisten vaikutusten kautta vaikka lääkkeiden joita saadaan luonnosta sellaista hyvinvoinnin pohjaa jota ei voi hukata kestämättömän hyödyntämisen takia

siihen on nyt löydettävä nopeasti ratkaisuja ja minä näen että erilainen puuhakkeeseen liittyvien modernien vähän pienempien kattiloiden edistäminen chp tuotannossa voisi olla yksi vastaus ja olen puhunut energiaministerin elinkei noministerin kanssa siitä olisiko meillä mahdollisuuksia myös näissä olosuhteissa löytää uusia taloudellisia tukimuotoja

itse olen sanonut jo aikaisemmin että minä olen sitä mieltä että on keinotekoista että syöttötariffeilla on niin kor keat rajat kuten niillä on tällä hetkellä että pienimuotoinen tilakohtainen tuotanto jää usein esimerkiksi biokaasun tuotannon ulkopuolelle

myös jätepolitiikassa pitää hyödyntää yhä enemmän jätepolitiikan mahdollisuuksia uusiutuvan energian tuottamiseen ja myös siellä on chp tuotannolle paljon mahdollisuuksia ja tutkimuspuolella on tämmöisiä uusia innovatiivisia ratkaisuja jotka voivat olla aika piankin käytössä niin kuin esimerkiksi asfaltista tulevan lämmön hyödyntäminen ja kaukolämpöverkon avaaminen kilpailulle

vesivoimasta oli edustaja kiljusella kysymys

siinä pitää varmistaa että olemassa olevien vesivoimaloiden pienimuotoisen vesivoiman kapasiteettia voidaan lisätä mutta meillä on myös paljon sellaisia kannattamattomia vanhoja vesivoimalaitoksia jotka esimerkiksi estävät lohen ja vaelluskalojen nousua ja luontomatkailuun liittyvät hyödyt ovat suuria

hallituksen budjetissa toteutetaan monia vihreille tärkeitä tavoitteita kuten mittavia lisäsatsauksia sosiaaliturvaan yliopistojen rahoitukseen uusiutuvaan energiaan energiatehokkuuteen sekä joukkoliikenteeseen

eli nämä pitää aina miettiä mikä on se paras mahdollinen hyöty mihin vesivoimaa kannattaa kohdentaa ja luontoa ja ympäristöä ei kannata uusien vesivoimahankkeiden takia uhrata koska yksinkertaisesti siis luontomatkailuun ja luonnon arvostamiseen liittyvät taloudelliset hyödyt esimerkiksi pohjois suomessa ovat hyvin mittavia ja se että me saamme vaelluskalakannat elvytettyä olisi iso hyöty pohjoisen jokiseutujen matkailulle ja sen eteen me teemme töitä yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa

yhdysvalloissa talouskasvu on viimeisimmällä vuosineljänneksellä selvästi voimistunut mutta samalla maan finanssijärjestelmä on ajautunut yhä syvempään kriisiin

nyt edellytetään poliittisilta päättäjiltä kykyä lukea tilannetta oikein

jotta voimme torjua tehokkailla ratkaisuilla niin inflaatiota kuin taantumaa samanaikaisesti on meidän tunnistettava niihin vaikuttavat tekijät

arvoisa puhemies

tämänhetkisestä kuluttajahintojen noususta hyvin suuri osa johtuu kuitenkin tiettyjen raaka aineiden erityisesti öljyn ja sen seurannaisena jossain määrin viljan hinnan noususta maailmanmarkkinoilla

siksi sellaisten tuotteiden hinnat ovat nousseet suhteellisesti selvästi enemmän jotka ovat riippuvaisia kuljetuskustannuksista ja öljystä raaka aineena

muiden tuotteiden hinnat ovat nousseet huomattavasti vähemmän

nyt mitä tekee suomen hallitus

leikkaa unefin ympäristörahoituksen pois

toisaalta osa kotimaisesta inflaatiosta on kuitenkin kotikutoista ja johtuu pitkälti korkeista palkankorotuksista

jos rakenteellisia muutoksia esimerkiksi naisvaltaisten matalapalkka alojen hyväksi tehdään on ne siis tehtävä suhteessa muihin aloihin eikä suurilla palkankorotuksilla

ilman siirtymistä resurssitehokkaaseen kestävään yhteiskuntaan olemme vaarassa joutua ailahtelevien raaka aineiden maailmanmarkkinoiden vietäväksi usean vuosikymmenen ajaksi

konservatiivit jotka laskevat ilmastonmuutoksen torjunnan kustannuksia vertailemalla niitä staattiseen muuten kaikki menee ennallaan laskelmaan ovatkin siksi täysin kuutamolla

voimakas satsaus energiatehokkuuteen uusiutuviin energialähteisiin raide ja muuhun joukkoliikenteeseen kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja puhtaaseen teknologiaan on paitsi välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumiseksi myös pitkällä aikavälillä paras tapa suojata suomalaisia epävakaasta talouskehityksestä

investoinnit kotimaiseen puhtaaseen teknologiaan tässä akuutissa tilanteessa torjuvat myös taantuman uhkaa koska ne luovat meille uusia kasvuyrityksiä globaalisti voimakkaassa kasvussa olevalla alalla

ennen kaikkea pieni ja keskituloisten veronkevennykset kohdistuvat todennäköisimmin kulutukseen mikä lisää kotimaista kysyntää ja elvyttää taloutta

jotta veronalennukset toteutuivat aidosti myös suhteellisesti niin että kaikkien käteenjäävät ansiot nousivat yhtä paljon oli tärkeää että työtulovähennyksellä varmistettiin että pienituloiset saivat vastaavan suhteellisen ansiotason nousun kuin suurituloiset

yksi asia on kuitenkin selvää ekologisen rakennemuutoksen tekeminen tulee yhteiskunnalle kokonaistaloudellisesti halvemmaksi kuin sen tekemättä jättäminen siitä

sitä hallitus ei saa unohtaa

arvoisa puhemies

kiitos paljon tästä keskustelusta harvoin näen tällaista suurta yhteisymmärrystä kun tulee lyyrisiä puheenvuoroja luonnon ja matkailun puolesta edustajilta rossi pekkarinen ja kivelä ja rajamäki muutamia mainitakseni

hiukan olen harmissani siitä edustaja hongiston tavasta luoda vastakkainasettelua siinä että luontoarvot ja metsästys ja ihmisten erilainen luonnossa liikkuminen olisivat jotenkin keskenään kilpailevaa

kyllä meidän lähtökohtamme ympäristöministeriössä on ollut se että metsästys on tärkeätä työtä myös luonnonhoidon kannalta ja monet metsästysseurat ja metsästäjät ovat aktiivisia luonnossa kulkijoita ja luonnon tarkkailijoita muutenkin ja riistanhoitotyö on tärkeää mutta meidän lainsäädäntömme tämän suomen tasavallan ja eduskunnan hyväksymä luonnonsuojelulainsäädäntö lähtee siitä ja kansallispuistot vielä sen korkeimpana asteena että metsästys on näillä luonnonsuojelualueilla rajatumpaa

mutta kansallispuistoissa kun siellä pyritään mahdollisimman laajaan ympärivuotiseen kävijämäärään ja monille lajeille tavallaan se on sitten se avainalue jossa on lisääntymisrauha ja pesimisrauha ja lajien esiintymisrauha laajempaa myös syksyisin ja myös pitempi käyttö muille virkistyskäyttäjille niin siellä tämä metsästyskäyttö on ollut huomattavasti rajatumpaa

tämä on kyllä aika yleinen käytäntö muissakin euroopan maissa niin että edustaja hongiston puhe siitä että suomi olisi jotenkin ainoa joka rajoittaa kansallispuistoissa metsästystä ei pidä paikkaansa

sen myös toisin esille että nämä aluetaloudelliset hyödythän kansallispuistoissa ovat hyvin mittavia että kysymys ei ole siitä että luonnonsuojelu maksaa vaan tässä tapauksessa luonnonsuojelu juuri kansallispuistoissa kun siihen liitetään ihmisten virkistyskäyttöä erilaisten suomalaisten mahdollisuuksia päästä luontoon on ihmisten terveydelle hyvinvoinnille valistukselle tärkeätä mutta myös suoraan aluetaloudelliset hyödyt ovat mittavia

tälläkin seudulla on arvioitu että nämä hyödyt ovat hyvin mittavia ja metsähallitus on kansallispuistojen ylläpidossaan kiinnittänyt erityistä huomiota yhteistyöhön paikallisten yrittäjien kanssa